tulemme eduskuntakäsittelyn aikana vaatimaan suomalaisjoukkojen välitöntä vetämistä pois afganistanista

tällä ei ole kyllä ainoastaan turvallisuutta lisääviä vaan pikemminkin turvallisuutta heikentäviä ja pohjolan ja suomen lähialueiden epävakautta lisääviä vaikutuksia

myös pörssiyhtiöissä yhtiöveron alennus mahdollistaa suurempien osinkojen jakamisen jolloin osinkoveron kiristys on mahdollista kompensoida osittain tai kokonaan

viime kuukausien ja viime vuosienkin työelämäkokemus osoittaa kyllä sen että lainsäätäjä ei ole riittävällä vakavuudella puuttunut työpaikkakiusaamisiin

tässä mielessä hallitukselta odottaisi kyllä hyvin ripeää toimintaa hallitusohjelmaankin kirjatun tilaajavastuun kokonaisuudistuksen osalta

vammantuottamusrikoksen rangaistusmaksimin alentaminen ja teon jääminen asianomistajarikokseksi oli myös kiusaamisrikoksia ja muita työpaikan väkivaltarikoksia ja työturvallisuusrikoksia ajatellen aikanaan aivan väärä signaali valtiovallan taholta ja myös niiden poliittisten voimien taholta jotka tuolloin vastustivat juuri tämän lakialoitteen linjan mukaista sanktiolinjaa

ulkomaiset omistajat hyötyvät yhtiöveron alennuksesta mahdollisesti suurimpien osinkojen kautta mutta heitä osinkoverotuksen kiristyminen suomessa ei liikuta

puhemies

julkinen talous halutaan kahlita julkista taloutta ajetaan alas julkisia palveluja halutaan yksityistää julkisen talouden roolia halutaan yhteiskunnassa purkaa

juuri kuulimme että kolme ata ja talouskuri ovat näiden sosiaaliturvan leikkausten takana kuten täällä ministeri huovinen todisti

totesin tuossa puheenvuoroni lopussa juuri että suomen rooli välittäjänä ja aktiivisena rauhanrakentajana kyllä edellyttää afganistanissa kuten muissakin kriisikohteissa sitä että suomi ei ole osapuolena sodassa

kuntien kurjistuvat palvelut leikatut koulutuksen ja kulttuurin määrärahat tutkimus infrahankkeet työllisyysmäärärahat joita leikataan ja jätetään käyttämättä

julkinen talous kahlitaan uusliberalistisesti kehyksiin mutta pääomien saalistus on vapaata ja yhteiskunnan verolainsäädännön tukemaa

sdp on nyt osoittamassa että sille ei enää ole ainoatakaan periaatteellisesti kiellettyä säästökohdetta

kukapa haluaisi tunnustautua tällaisen lakipaketin lähiomaiseksi

arvoisa herra puhemies

hallituksen verolinjahan on ihan selkeä tasaverolinja joka tarkoittaa tietysti sitä että pienituloinen suhteessa kärsii näistä veronkiristyksistä kulutusverotuksen kiristyksistä kaikkein eniten

pääomatulot on laitettava samalle viivalle muiden tulojen kanssa niitä on verotettava progressiivisesti eli tulojen mukaan kiristyvällä asteikolla ja ne on saatettava myös kunnallisveron piiriin

sitten on tunnettu tosiasia että kunnat joutuvat maksamaan puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta jos ne eivät aktivoi ja edesauta työttömien työllistämistä

tämä kuppaus kohdistuu kaikki pienituloisiin ja tällaisella indeksikikkailulla halutaan peittää se tosiasia että hallituksen päätösten tulonjakovaikutukset niin verojen kuin myös etuuksien osalta ovat pienituloisia rokottavia ja muita kun moni ei kuulu myös etuuksien epäoikeudenmukaisia

asko seljavaaralle tästä kommentista sen verran että muutaman vuoden päästä näistä rahastoista maksetaan ja se on tosiasia ja fakta

onhan aivan tavatonta että satoja miljoonia budjetoituja varoja jää käyttämättä

rehulalle vielä haluan tässä selventää että puhuin kansainvälisten rahastosijoitusten riskeistä

niistä sijoituksista nimenomaan kaksi kolmasosaa ylipäätään näistä osakesijoituksista on sijoitettu ulkomaille

edelliselle puhujalle tässä muistutan että chicagon huippukokous naton kokous on puolentoista kuukauden kuluttua ja siihen mennessä tämän sisällön pitäisi olla selvillä toivottavasti myös suomen eduskunnalle

selonteon mukaan suomen ulkopoliittisen osallistumisen ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää että suomi kantaa vastuunsa osana kansainvälistä yhteisöä näin selonteossa todetaan

arvonlisäveron korotus vaikuttaa ankarimmin pienipalkkaisiin väestöryhmiin ja lapsiperheisiin jotka eivät saa sitä hyvitystä indeksikorotuksina ja ennen kaikkea lapsilisien indeksikorotuksen jäädyttäminen varmistaa tämän

suomen isaf osallistumisen syistä tehdyssä tutkimuksessa tutkijat limnell ja salonius pasternak toteavat saman johtopäätöksen suoraan tarkka sitaatti

arvoisa herra puhemies

suomen poliittinen johto näkee että suomen on kansallisista syistä pakko osallistua isaf operaatioon koska niin moni muukin eu ja nato maa tekee niin

hallituksen esitys jatkaa tietojen salaamiseen tähtäävien muodollisten voimaantulolakien sarjaa

operaation jatkuessa on käynyt yhä selvemmin ilmi että suomen osallistumisella ei ole ollut selkeitä afganistanin ja sen kansojen omaehtoista selviytymistä tukevia tavoitteita eikä niitä esitetä myöskään tässä selonteossa

tämä esitys on laaja alaisempi kuin toisessa käsittelyssä oleva suomen ja naton tietojen vaihtoa ja tietojen salaamista koskeva hallinnollinen järjestely

vasenryhmän eduskuntaryhmä on sitoutunut vasemmistoliiton toimenpidealoitteeseen viime vuoden helmikuulta ja puolueen puolue elinten päälinjaan jossa esitetään ykn lähteisiin nojautuen sangen kriittinen arvio afganistanin isaf operaation tuloksista ja vaaditaan suomalaisjoukkojen välitöntä kotiuttamista sekä operaation muuttamista siviilioperaatioksi jolla tuetaan rauhanprosessin aikaansaamista ja maan jälleenrakentamista

tämä esitys ei valitettavasti sisällä taloudellisia poliittisia turvallisuuspoliittisia arviointeja eikä siihen sen

kuitenkin tietojen salaamissopimuksessa on myös aina kysymys avoimuudesta ja siitä miten se käytännössä toimii

nato liittouman interventio on suurista lupauksista huolimatta ollut tavallisille afgaaneille katastrofaalinen pettymys

euroopan parlamentti asetti omassa päätöslauselmassaan syyskuussa pitkän vaatimuslistan yhdysvalloille koskien ihmisoikeuksia ja vaati kaikilta osin lainsäädännön aukkojen tukkimista vaati sotilasoikeudenkäyntien lopettamista vaati kattavasti rikosoikeutta terrorismista epäillyille ja tarkastelemaan uudelleen vangitsemisia ja vaati myös oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä kidutuskieltoa ja syrjimättömyyden periaatteen noudattamista siis erittäin pitkä lista vaatimuksia ja toiveita yhdysvalloille

arvoisa herra puhemies

kun kuuden puolueen hallitus syntyi kiersivät kesätapahtumissa puolueiden edustajat kerskumassa näytöillään ja hallituksen ohjelmaan kirjatuilla lausumilla

paljon ohjelma lupaa kehittää ja selvittää mutta vasta nyt on käsillä konkretiaa jyrki kataisen hallituksen sopima budjettiesitys joka on näyttö siitä politiikasta ja myös kuntapolitiikasta jota hallitus on keskuudessaan sopinut noudattavansa

uavn lausunnossa on mielenkiintoinen toteamus että tällä osallistumisella on tärkeä merkitys myös suomen ja yhdysvaltojen väliselle suhteelle

on kyllä kommentoitava tuota täällä usein toistettua virheellistä käsitystä siitä että tuloerot kaventuisivat

päinvastoin hallitus pahentaa kriisiä leikkaamalla muun muassa kuntien palvelujen työllisyyden ja koulutuksen määrärahoja yli miljardilla eurolla

nyt käsittelyssä oleva tietojen vaihtoa luovuttamista ja salaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamislakiesitys kytkeytyy suoraan hallitusohjelman kirjaukseen jossa todetaan että hallitus syventää transatlanttista yhteistyötä kahdenvälisesti ja eun kautta

ne eivät kavennu ja tästä on tietysti monien tunnettujen köyhyystutkijoidenkin lausumia siitä mitä nämä budjettiratkaisut vaikuttavat

hallituksen esityksen valiokuntakäsittelyssä toivon että eduskuntaryhmillä on rohkeutta nostaa keskusteluun yhdysvaltojen ja sen liittolaisten väärinkäytökset ihmisoikeusloukkaukset systemaattiset kidutukset ynnä muuta

ne ovat sellaisia todella isoja leikkauksia jotka vaikuttavat ennen kaikkea nuoriin lapsiperheisiin jotka ovat asuntovelallisia ja jotka joutuvat sitten maksamaan asumisestaan yhä korkeampia kustannuksia

miten on mahdollista että liittolaisten välisin sopimuksin on synnytetty demokraattisen valvonnan ja päätöksenteon ulottumattomiin laittomien operaatioiden järjestelmällinen salailu salaiset pidätyskeskukset viranomaisten harhauttaminen vankikuljetuksissa käytetyissä lentokuljetuksissa ja niin edelleen

valtion osuus kuntien rahoituksesta supistuu rajusti mutta sitä yritetään täälläkin peitellä esittämällä kustannustason nousua osittain korvaavat indeksikorotukset veromuutosten kunnille aiheuttamien menojen korvaaminen ja kuntaverotuksen kiristäminen harhaanjohtavasti tilanteen paranemiseksi

on uskallettava kysyä miksi sopimuskumppanimaa jonka tärkeä vientituote kautta maailman on ollut demokratia kieltäytyy kumoamasta lakia jonka nojalla on mahdollista pidättää määräämättömäksi ajaksi henkilöitä joita epäillään terroriteosta yhdysvalloissa

kuntien rahoituksen kiristämisellä valtiovarainministeriö ajaa kuntien yhdistämistä suuriksi yksiköiksi joissa asukkaiden ääni kuuluu huonommin ja palveluja on helpompi keskittää kilpailuttaa ja yksityistää

suomen osallistuminen sotilaalliseen isaf operaatioon afganistanissa on muutettava ykn johtamaksi siviilioperaatioksi joka tukee maan jälleenrakentamista sekä edesauttaa poliittisen dialogin ja rauhanprosessin aikaansaamista

on kysyttävä miksi guantanamoa ei ole vielä suljettu miksi vankien asiat käsitellään edelleen sotilastuomioistuimissa joissa syytetyillä on varsin vähän mahdollisuuksia saada oikeudenmukainen ja puolueeton oikeudenkäynti

se on ollut jo pitkään suurten yksityisten palveluntuottajien toive

näiden tavoitteiden toteutumista voi parhaiten edistää maa joka ei itse osallistu sotatoimiin tai niiden tukemiseen

on tärkeää että valiokuntakäsittelyssä avataan myös euroopan unionin näkökantoja edellä todettuihin ihmisoikeusloukkauksiin

puhemies

täällä puhemies kertoi suunnitelmasta miten asiaa käsitellään eri valiokunnissa ja olisin kyllä toivonut että tätä sopimusta olisi käsitelty useammassa kuin yhdessä valiokunnassa ainakin puolustusvaliokunnassa ja mielellään myöskin perustuslakivaliokunnassa mutta tältä osin en tee erityisesti esitystä keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään

myös vuorotteluvapaata leikataan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen neljäs asian puiminen josta ehdotetaan siellä heitetään puolustusvaliokunta on keskustelu keskustelu on päättynyt

voimme neuvoston ehdotus hyväksytään ja asia näytetään

puhemies

ulkoministeri tuomiojalle täytyy muistuttaa että todellakaan tämä uusi ukrainan hallitus ei ole mikään oligarkkien vallan tai korruption kitkijähallitus

se on nyt ihan viime päivinä nimennyt kolme merkittävää oligarkkia kuvernööreikseen ja uskon että sama kansan pettäminen jatkuu ja siinä euroopan unioni on merkittävä apulainen

arvoisa herra puhemies

on tietenkin myönteistä että kelan valtuutetut aktiivisesti seuraavat työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoimintaa ja hylkäysmääriä

salolle

valtionosuus kuntien rahoituksesta supistuu mutta sitä yritetään peitellä esittelemällä tilanteen parantamiseksi se että kustannustason nousua korvataan osittain valtionosuuksien indeksikorotuksilla ja veromuutosten kunnille aiheuttamaa tulojen vähenemistä korvataan niin ikään

hylkäysprosenttien nopea kasvu on todellinen tragedia työkyvyttömyyseläkeongelmissa kamppailevien kannalta

mitään käännettä parempaan ei suinkaan ole tapahtunut vaan saattaa olla edessä aika jolloin kehitys jatkuu edelleen huonompaan suuntaan

budjettiesitys ajaa kuntia palvelujen karsimisen lisäksi nostamaan kuntaveroa kiinteistöveroja useita välillisiä veroja sekä sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja

siinä lääkärit eivät myöntäneet tietoisesti kiristäneensä työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisulinjaa taloudellisten ja poliittisten seikkojen paineessa

jopa kuntaverotuksen kiristäminen on joissakin kirjoituksissa esitetty harhaanjohtavasti tilanteen parantumiseksi mutta kaikki me jotka olemme osallistuneet tänä syksynä ensi vuoden budjetin laadintaan voimme kyllä oman kuntamme kohdalla todeta tämän tilanteen minkä tässä kerroin

euroopassa vasemmisto yhdessä ay liikkeen kanssa taistelee työpaikkojen ja julkisten palvelujen leikkaamista vastaan mutta suomessa sdp ja vasemmistoliitto ovat mukana kokoomuksen rinnalla toteuttamassa yli miljardin leikkauslistoja

tässä haluan juuri peräänkuuluttaa sitä että yrityksiä kehitetään eikä suinkaan anneta täällä syntyneen varallisuuden ja varojen valua maan rajojen ulkopuolelle ja työpaikat siinä mukana

arvoisa herra puhemies

puhemies

samaan aikaan kun suomen poliittinen eliitti vakuutti heurekan auditoriossa toinen toistaan rakenteellisten uudistusten välttämättömyydestä muun muassa eläkeiän korottamisesta kokoontui helsingissä työterveyslaitoksen kansainvälinen konferenssi työurien jatkamisesta ja työhyvinvoinnista

ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulos enteilee nicolas sarkozyn lähtöä ja vasemmistolle ennustetaan voittoa myös kesäkuun parlamenttivaaleissa

mediassa konferenssin monet tärkeät johtopäätökset eivät onnistuneet kiinnittymään hallitustason työurakeskusteluun eikä ihme sillä rakenteellisia uudistuksia ohjaavat taloudelliset ja poliittiset pakot

lapsiperheiden aseman vaikeuttaminen onkin kyllä nurinkurista siihen nähden että väestön ikääntyminen on julistettu kansakunnan ykkösongelmaksi

puhemies

tsekissä ay liike järjesti viime viikonvaihteessa leikkauspolitiikkaa ja hallitusta vastaan prahassa mielenosoituksen joka oli suurin sitten niin sanotun samettivallankumouksen aikojen

sairausvakuutuksen leikkaukset ovat todella rajuja ja ne todella iskevät sairaisiin vanhuksiin ja vammaisiin

eu puheenvuorojen pituus on enintään kolme minuuttia niin se saa käyttää joko puhujakorokkeelta tai tämä on ryhmäpuheenvuoromme

työterveyslaitoksen ja lontoon yliopiston professori mika kivimäki arvosteli nykyistä vallitsevaa työurakäsitystä joka ottaa harvoin huomioon ikääntymiseen liittyvän normaalin fyysisen toimintakyvyn ja muistin heikentymisen pitkäaikaiset sairaudet ja niin edelleen

erityisen kova suonenisku on muun muassa taksikyytien kallistuminen niiden omavastuiden nousu lähinnä itsenäisesti tilattujen taksimatkojen osalta ja näitä itsenäisesti tilattuja taksimatkoja on tietysti haja asutusalueilla erityisen paljon

puhemies

hän oli ryhmä toivoo ahaa tämä ensin puolustushallinnon ja puolustusvoimien lisärahoituksesta

samanlaista tämän professorin edustamaa humaania ja tieteellis käytännöllistä viisautta tarvitaan kun työuratavoitteita yhdistellään eläkepolitiikkaan

tässä lyhyt kuvaus siitä miten eurooppalainen ay liike työläiset eläkeläiset opiskelijat työttömät nuoret ylipäätään pienituloiset omilla jaloillaan arvioivat eliitin ja pankkiirien eurokriisipolitiikkaa

se ei saa jäädä vain eläkeyhtiöiden intresseihin sitoutuneiden etujärjestöjohtajien ja poliitikkojen ymmärryksen varaan

vasenryhmä ei yhdy siihen käsitykseen että selonteon linjausten edellyttämän lisärahoituksen osoittamatta jättäminen tarkoittaisi että puolustuksen perusratkaisu joudutaan väistämättä arvioimaan uudelleen

vähäinen määrä ei ole tuo joukko johon tämä kuppaus kohdistuu

puhemies

mihin vielä päädytään kun tämä torso ja voittojen maksimoimista tavoitteleva työurakäsitys runnotaan tulevien eläkeratkaisujen pohjaksi